tiedän firmoja joissa on tehty niinkin päin että määräaikaiset työsuhteet jotka on tehty ensin määräajaksi työntekijät onkin sitten siirretty vuokrafirman palvelukseen

siinä mielessä se mittari mihin asetetaan tämä joku että tämmöinen ilo tulee siitä kun paukutetaan niin sehän voisi olla jossakin jos vaikka tykillä paukauttelevat

nyt se tutkimus osoitti että siellä ei ole työllistetty näillä rahoilla ei ole saatu yhtään uutta työpaikkaa eikä ole voitu osoittaa että vanhatkaan olisi sen paremmin säilyneet

arvoisa puhemies

minulle on yllätys kanssa tämä että tämmöistä säännöstä ei ole laissa olemassa koska itse on joskus nuorempana tullut oltua kirkon ylimpänä ja alimpana työntekijänä

tiedän monta tapausta jotka ovat tällaisessa peliriippuvuushoidossa käyneet ja jonkun aikaa ovat kuivilla ja siihen koukkuun uudelleen lankeavat ja se on tosi kova juttu

just näin se tehdään eri turvalla sanotaan näinpäin ihmisille eri liksat

on tietysti hyvä keksiä selityksiä hyviä ja huonoja eri suuntiin miksi tässä nyt ei tullut sitä mutta todellisuudessa kampanjakatto laissa olisi ollut selkeä osoitus siitä että sitä rajataan lakisääteisesti

se tuo tuloa kysyneen satatuhatta siis suomessa

sen takia minusta tässä odottaisi sen tyyppistä keskustelua että miten rajoitetaan tämmöisiä pitkiä peliautomaattirivejä

ihan muutamia huomioita

sen takia pitäisi tehdä sillä tavalla ja jatkossa odotan jotta hallituskin viisastuu tämähän menee läpi nyt totta kai kun täällä on hallituspuolueet vankkana takana vaikka millaisia esityksiä tulisi jotta se kohdentuisi aina sillä tavalla että kun työllistää niin siihen kohdennetaan varat

pitää kysyä eikö meillä ole tarpeellisempaa kohdetta yhteiskunnassa

itse en ole kummallakaan alalla en ole terveyden taikka sairaanhoitaja enkä lääkäri joten tässä voi niin kuin maallikkonakin puhua ei määrätä reseptiä eikä muita hoivaohjeita

en usko että se koskisi vihreitä ei vasemmistoliittoa demareita tai yleensä köyhempiä ei varmaan ihan kaikkia kepulaisiakaan mutta kyllä se tuolla kokoomuksen riveissä ilmeisesti rassaisi vähän enemmän ja osaksi kepunkin riveissä

kuuluvatko ne kauppojen eteisiin koska niillä luodaan jo semmoinen kuva että tämä on erittäin hyväksyttävää ja helppoa

mutta minusta tuntuu että tuolla oikealla laidalla ollaan sitä mieltä että tämä voi olla pysyvä ilmiökin

arvoisa puhemies

nyt kyllä ihmetyttää tämä juttu kun rinnastetaan urheilijoihin palomiehet

arvoisa puhemies

muuten ei tule helpotusta jos ei uusi ihminen ole palkattu sinne jolloin saadaan se vaikutus sataprosenttisesti toteutumaan eikä hukata yhteisiä varoja niin kuin tässä tapahtuu

urheilu on urheilua ja jotenkin minä kyllä luen nämä ihan eri kategorioihin koska se mallihan mitä ed

sehän sinällään jos katsoo peliautomaattiomistajan tai tämän hyväntekeväisyysnäkökulman osalta voi olla hyvä asia heille mutta niille ihmisille se ei ole hyvä asia

eli näinpäin voi kysyä että kelle kuuluvat mineraalit jotka eivät uusiudu

mutta minä olen voinut käsittää tämän myös väärin koska minullakin on ymmärryksessä vajavaisuutta ja koulutuspohjassakin sen verran jotta en ole niin pitkälle lukenut että ymmärtäisin kaikkia puheita niin kuin aina jotkut viisaammat puhuvat koska minä en ymmärrä mitä sanotaan

niiden hinta tulee maailmalla nousemaan jatkossa koska se on samanlainen luonnonvara kuin öljy tai joku muu mitkä eivät uusiudu

eikö tämä pitäisi tehdä sen takia sillä tavalla että se on rajattu mahdollisesti yhteen automaattiin tai ei ollenkaan automaattia vaan olisi olemassa eri paikat siis joku pelihalli mihin jokainen joutuu menemään ja marssimaan sisään ihan varta vasten pelaamaan

jos katsoo sosiaalipalvelumaksujen nostoa niin kunnil le annettiin velvoite nostaa maksuja ja jos ei nostanut niin siitä huolimatta kuntien valtio osuutta leikattiin tietyllä summalla jota on laskennallisesti ajateltu että millä maksuja kerätään

kun hän totesi että hän pojalleen suositteli tämmöistä ajatusta jotta varustaudu siihen jotta kuusikymppiseksi et jaksa millään olla siellä töissä niin sehän jo kuvastaa sen työn raskautta

kun katsoo viime eduskuntavaalien vaalirahailmoituksia tai ilmoittamatta jättämisiä niin jostain ihmeen syystä siellä on nova groupin rahat ja kms rahat

siinä mielessä ihmetyttää se ajattelumalli

kantolan allekirjoitus niin siitä huolimatta kyse on sen verran tärkeästä ja pyhästä asiasta että tämä pitäisi ottaa vakavasti

ministeri pekkariselle voisi todeta tässä että nyt äkkipäätä kun tekisi johtopäätöksen kun ydinvoima on hyvin turvallista näin on väitetty ja kun olette puuhastellut näitten lupien myöntämisen piirissä niin eikös nyt pitäisi sanoakin jotta nyt nämä valitut paikat ovat ihan täysin vääriä

tiedän tapauksen joka oli aika yllättävä myös pohjois karjalassa joka tässä kolme vuotta sitten tapahtui

arvoisa puhemies

itse en ole oikeusoppinut joten voi olla että minun näkemykseni ovat vähän erinäköisiä mutta kun kansanedustajana pitää puhua kansan tuntoja niin yritän tässä niitäkin tuoda esille

olisi niin kuin erillään oleva pelipaikka eikä siten että houkutellaan ihmisiä tämmöiseen koukkuun johon sitten jotkut herkemmät jäävät koska kun on hävitty tulee semmoinen mielikuva että pitäähän saada ne rahat takaisin sieltä ja sinne syötetään sitä rahaa ja loppujen lopuksi sitten ollaan niin kuivina että ei tahdo oikein leipää saada

minusta työssähän pitäisi sillä tavalla katsoa tämä ammatillinen eläkeikä jotta jos työ on raskasta niin totta ihmeessä miksi hukata myöskään sitä voimavaraa siinä mielessä jotta otetaan nuoresta miehestä kaikki irti ja neljäkymppisenä pitää lähteä toisiin töihin kun se vielä pystyy jonkun aikaa tekemään sitä mahdollisesti toistakymmentä vuotta vielä ammattityötä

nimittäin ed

eräs yritys tuotannollisista ja taloudellisista syistä siirsi kaikki työntekijänsä vuokratyöfirman palvelukseen tai ilmoitti että voitte siirtyä sinne

kantola kuvasi sitä että siellä koirat jätöksiään tekevät

arvoisa puhemies

tässä pääsee köyhäkin maksamaan sitten jatkossa kun nostetaan sähköveroa ja nostetaan öljyn hintaa nostetaan energiaveroja ja kuljetukset nousevat

miksi lähteä palauttamaan rahaa jos se ei kerta poltellut näpeissä koska silloin se ihminen väkisinkin koki joka palautti jotta tässä on joku sidos syntynyt on jotain velkaa

jotkut ovat vielä innoissaan siitä kun hallitus myi nämä luonnonvarat norjalaiselle firmalle että otetaan nopeammin ne pois sieltä

valiokunta katsoo että uudistuksen toimeenpanossa on erityisesti seurattava ja arvioitava maksullisuuden mahdollisia vaikutuksia ennalta ehkäisevään hoitoon liittyvien käyntien määrään ja huolehdittava siitä ettei potilaan roskia x cee kääntymoksen potilaiden terveyskeskuskäyntimaksujen enimmäismäärä uudistuksen vuoksi nouse nykyisestä

siksi minä olen niitä aloitteita tehnyt että jopa toimenpidealoitehan minä uskon voi johtaa lopputulokseen jota on ajateltu tai ainakin siihen suuntaan kun tuodaan esille joku ongelma ja sen takia minä ihmettelen niitä vähättelyjä kun täällä aina jotkut vähättelevät

lauri oinonen voi olla ihan rauhassa sitä mieltä kuin haluaa olla ja jos joitakin täältä löytyy sitä tukemaan niin okei

minusta se on jotenkin hävytön temppu koska koko sen keissin pitäisi kuulua suomalaisille siis myös sen voitto osuuden

sen takia siinä vaiheessa kun täällä puhuttiin kolmannesta vaiheesta kyllä toivoisi että tämmöisistä rajoitteista jopa puhuttaisiin

kyllä tämä on semmoisten firmojen väylä hoitaa asioita joissa saadaan ihmiset epävarmempaan asemaan

jos ydinvoimalat ovat hyvin turvallisia niin miksi me emme sitten ohjaa rakentamista sillä tavalla jotta kasvihuoneet olisivat sitten näiden ydinvoimaloiden vieressä ja kalankasvatuslaitokset koska silloin olisi ilmaista energiaa

itse en suoraan tässä vaiheessa ole kyllä tukemassa tällaista aloitetta

hallitus luikertelee tässä nyt ja hallituspuolueiden edustajat luikertelevat vaikka mitä kautta kun saisivat tämän nätisti näyttämään siltä jotta nyt me jotain teimme nimenomaan ratkaisimme

sitten se toinen asia jotta sitten nämä samat rahat jostain ihmeen syytä unohtuivat yli kymmeneltä ministeriltä ilmoittamatta

hyväähän tässä on se jotta tätä ei ole sillä tavalla vapautettu eikä ole laskettu tänne muita toimijoita

se kun myydään se kortti sieltä niin olisi siellä tieto kuka sen on ostanut tiedettäisiin se numero ja sitten voitaisiin jäljestäpäin katsoa kuka tämä häiritsijä on ollut koska tätähän kaikki rikolliset käyttävät jotka tekevät muutakin vilppiä ja pommimiehet

etsitään valtaus hankitaan kaivosoikeus ja myydään ulkolaisille se

myös työssäjaksamisen näkökulmasta pitää miettiä miten ne ihmiset kokevat sitten elämässään tämän koko yhteiskunnan miten uskotaan näihin rakenteisiin ja systeemeihin jotta nämä säännökset jollakin tavalla turvaavat heidän asemansa

nyt me tuomme öljyä lämmitämme aina kasvihuoneet sitten öljyllä ja siinä olisi ihan ilmaista hyvää energiaa käytössä

se ratkaisu mikä se sitten tulee olemaankin näiden puheiden mukaan on kyllä aika usvan peitossa eikä se duunari joka siellä palo ja pelastushommia tekee ainakaan hyvin paljon siitä kostu tai koe tätä oikeudenmukaiseksi

ihmettelen miten jotkut voivat vähätellä tätä aloiteoikeutta koska sehän on meillä kansanedustajilla perusoikeus ja niin kuin tässä ed

kun pääministeri totesi jotta tässä on tarkoitus nämä rikkaatkin laittaa myöhemmin verolle kun alkaa nousukausi niin en tiedä ed

suomi on pystynyt hallitsemaan tämän kaikissa tilanteissa että tämä on kestänyt siis monopoliasemassa nämä eri pelit ja lupajärjestelmät ovat olemassa ja tämä yleishyödyllisyys on pääsääntöisesti vallalla

köyhemmät pannaan maksamaan kaikesta tavalla tai toisella tässä tapauksessa välillisten verojen kautta ja isotuloisilta ja hyvin menestyviltä lasketaan jolloin saadaan rikkaille lisää rahaa

rikkailla on varaa hankkia kyllä nämä palvelut ja maksaa mitä kuuluukin mutta köyhemmät säästävät sitten näistä menoista joka on kuitenkin ihan uusi maksu tässä systeemissä

södermanin aloitteessa tämä johti en tiedä paljonko tässä nimiä mahtoi olla mutta tämmöiseen lopputulokseen joka minusta kuitenkin on eteenpäinmenoa

he voivat lähetellä niitä viestejään huoletta koska ei saada niitä ihmisiä kiinni

toivon mukaan olisi koska silloin odottaisi jotta kun tapahtuu nousu silloin viimeistään kyllä kaikki piirit ovat maksamassa yhteistä veropohjaa että eivät pelkästään köyhille nämä verot satu

piti ilmoittaa jopa nimi mistä se on saatu

toinen asia mikä minusta on kyseenalainen on myös tämä mainontapuoli tässä koska tässä sitten sallitaan yhä edelleen mainonta lehdissä joissa ei ole pääasiallisesti tämmöistä mainoslehdykäistä vaan lehdessä voi olla mainos että tämmöinen peli on olemassa

siksi tulin tänne pönttöön kun minä olen aikaisemmin monesti kysynyt sitä eikö meidän pitäisi yhdistää nämä eduskunnan oikeusasiamiehen ja oikeuskanslerin putiikit

siellä joku merkittävä henkilö on ennustanut että viiden vuoden päästä suomessa ei hyvin paljon teollisuutta enää olisi ja sosiaaliturva on täysin kriisissä koska maksajia ei ole

tiedän yhden firman joka on jopa lehtien palstoilla kirjoittanut jotta se ei ota kymmentä työntekijää enempää töihin sillä on yhdeksän tällä hetkellä koska sitten tulee lisää velvoitteita työsuojelupuolen osalta

jos ei sitä haluta noudattaa niin se on yhtä epäselvä niin kuin jo edustajat kokoomuksesta veivasivat sitä jos on kolme ehdokasta jossain tilaisuudessa ja sinne tulee kaksi lisää

kun pikkuhiljaa hilataan näitä julkisen puolen maksuja niin se yksityinen puoli tulee siinä sitten jo lähemmäksi samaa

ja sitten kun tiedetään vielä asennekysymys ja se jotta mitä julkinen terveydenhoito ei ole pystynyt tekemään yhtä juohevasti palvelemaan kuin yksityinen niin tämä on sitä samaa ketjua joka on tilaajatuottaja malli ja jolla on pyritty saamaan hinnoitettua myös nämä muut hoivapalvelut siten jotta tänne suomeen ryömivät ulkolaiset firmat

se kuvastaa sitä veivauksen mahdollisuutta että aina voidaan keksiä uusi selitys tämän uudenkin lain osalta että nyt kun siellä olikin viisi ehdokasta tai kuusi ehdokasta niin emmehän me osanneet sitä ilmoittaa miten se nyt tehdään

yhä edelleen olen sitä mieltä jotta ne putiikit pitäisi yhdistää ja siihen voisi liittää tämän ihmisoikeuskeskuksen joka olisi siinä sivussa koska minä en näe siinä järkeä jotta meillä on erillisiä organisaatioita joissa on omat konttuurit ja omat systeemit ja päälliköt ja kaikki mahdollinen kun ne voisivat olla yhden tämmöisen instanssin alla joka hoitaisi ihan varmasti yhtä hyvin ne asiat

siellä kaikki ratapihat ovat täynnä lähimetsät ovat kiteellä täynnä metsäteiden varret

kun tämä on ollut yksimielinen mietintö en lähde tässä änkyröimään vaan tässä on muutama pieni toive siitä että en näe hyvänä kehityksenä sitä että niille heikoimmille jotka sortuvat tähän on liian helppoa tämä saavutettavuus näiden pelien osalta

minä väitän että ei niin tarkkoja säännöksiä ja ohjeita tulla tekemään missään jotta ei olisi aina kiertomahdollisuutta tavalla tai toisella

jos joku sanoo että nyt on puusta pula niin ihmettelen mihin ne puut ennättää sopia koska uimaharjun tehdas on nyt tarkoitus laittaa seisomaan aika pitkäksi aikaa

sehän lähtee siitä näkökulmasta jotta työntekijöillä olisi jotain oikeuksia on edusmiehiä olemassa ja tässä kierretään sillä se säännös jotta ei tarvitse olla sitten sen kummempaa työsuojeluorganisaatiota kun on vähän työntekijöitä

ihminen on aika kekseliäs tekemään näitä kiertoliikkeitä ja tekemään semmoisia ratkaisuja että aina joku vippaskonsti löytyy ja porsaanreikä mistä voidaan mennä ohitse

arvoisa puhemies

sen takia ehdottomasti kannatan sitä mitä tässä meidän yhteisessä vastalauseessamme on esitetty

jos tämmöinen kansanäänestys suoritetaan niin silloin pitää tehdä semmoinen päätös kunnassa että sitoudutaan siihen jotta sitä ei enää valtuusto käsittele ollenkaan

nyt sitä kyllä tuputetaan halvalla koska valtio ottaa ja kunnat ottaa saadaan pysyviä maksajia niille sijoittajapiireille niin kyllä me olemme tosi pahassa jamassa

urheilija tietää jo siihen lähtiessään jotta jääkiekkoa ei vaan pelata sitten hyvin pitkään koska ihmisen fysiikka on mikä on minusta se on jo sen tyyppinen lähtökohdaltaan